on aikuisen vastuulla ettei ketään jätetä ryhmässä ulkopuolelle

sitä ei ole varaa menettää

kysyisinkin

ulkopuoliseksi joutuminen voi olla ensimmäinen askel polulla vakavaan syrjäytymiseen mutta hallitus heikentää myös päivähoidon laatua kasvattamalla ryhmäkokoja asetuksella

opiskelevat lapsiperheet ovat pääsääntöisesti köyhiä mutta on paljon muitakin köyhiä perheitä yksinhuoltajaperheitä ja perheitä joissa on pienet työtulot työttömyyttä ja pätkätöitä

investointi palautuu takaisin paitsi varhaiskasvatusta saaneen lapsen menestymisenä elämässä myös lapsen äidin työllisyys ja urakehityksen myötä

yksi hallituksen esityksen heikkous on puutteelliset vaikutusten arvioinnit niin taloudelliset kuin sosiaalisetkin arvioinnit puuttuvat

yksi keskeinen asia on työttömyysturvan tarveharkinnan poisto eli sen henkilökohtaisuus jolloin puolison tulot eivät vähennä peruspäivärahaa

tässä keskustelussa ovat nousseet esiin myös veteraanien kuntoutuksen määrärahat ja on totta että koko kunniavelka on maksettava sotaveteraaneille se on meidän velvollisuutemme

kun hallitus nyt valmistautuu vaikeisiin kehysriihipäätöksiin on tärkeää että päätöksissä huomioidaan lapsivaikutukset lapsen etu ja lapsiperheiden arki

perheissä voi olla vanhempien uupumusta työttömyyttä työkyvyttömyyttä mielenterveysongelmia tai ystävää kaipaava leikki ikäinen

karjaalle meneviä y vuoroja tarvitaan lisää mäntsälässä pysähtyviä z vuoroja ei saa karsia

se viesti varmasti lähtee täältä salista

edustaja toivola ja muut lakivaliokunnan vastalauseen allekirjoittajat esittivät vahvat perusteet puoltaa kansalaisaloitetta

eduskuntaryhmät ovat tässä kyllä toimineetkin hyvässä yhteisymmärryksessä ja yhteisaloittein on kuntoutusmäärärahoja lisätty

pienen lapsen etu on se että hän voi viettää aikaa vanhempansa kanssa ja siksi kannatan osapäivähoidon ja osa aikatyön edistämistä ja parempaa yhteensovittamista mistä ministerit jo puhuivatkin

pääkaupunkiseudun joukkoliikenteellä kulkevat isot ihmisjoukot ja vielä enemmän väkeä pitäisi houkutella käyttäjiksi

peruspalveluministeri nosti myös puheenvuorossaan esiin tärkeitä perheiden arkeen ja hyvinvointiin vaikuttavia hankkeita ja mainitsi myös lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien tasa arvoisen edistämisen

jos perheessä on esimerkiksi työttömyyttä voi olla että tähän yhdistyy myös muuta huono osaisuutta jolloin lapsen tarve saada tukea on erityisen suuri

sateenkaariperheissä odotetaan että heidät hyväksytään yhteiskunnan täysivaltaisina jäseninä

valtiovarainvaliokunnan kunta ja terveysjaostossa on myös kiinnitetty huomiota siihen että on todella huolestuttavaa että kaikkia apua tarvitsevia veteraaneja ei ole tavoitettu tietosuojaongelmien vuoksi

kuitenkin juuri näiden lasten oikeuksista leikataan

kyllä päätös leikata näistä lähijunaliikennepalveluista halvaannuttaa maakuntia suomea pitkin poikin

hallitusohjelmahan antaa hyvän pohjan muun muassa kehittämällä harkinnanvaraista toimeentulotukijärjestelmää tähän

esitykseen liittyy myös käytännön ongelmia kuten miten varmistetaan ryhmäkokojen säilyminen riittävän pieninä ja lapsen oikeus jatkaa samassa ryhmässä miten huomioidaan keikkatyöt ja vaihtelevat työajat

kiirehdin myös kelan lainmuutoksia jotta aivan varmasti jokainen apua tarvitseva veteraani haetaan etsitään tavoitetaan ja annetaan hänelle apua

mitä tulee siuntion tilanteeseen niin tottahan kunta ja helsingin seudun päättäjät ovat olleet pakotettuja nyt hakemaan minimitasolla korvaavaa ratkaisua

tämä laki takaa sen että yhteiskunta antaa tuen tasa arvoon kasvamisen tielle missä rakkaus on tärkein asia eikä se oletko heteropari kasvavalle lapselle

me tarvitsemme vähintään nykyisen tasoista y junaliikennettä ihmisten työelämän koulussakäynnin ja arjen pyörimisen takia ja ilmastosyistäkin

arvoisa puhemies

lapsiperheiden köyhyys heikentää mahdollisuutta harrastaa tai opiskella lukiossa

lähtökohtaisesti perheiden on voitava valita kuinka paljon päivähoitoa tarvitsevat

esimerkiksi tässä rantaradan tapauksessa turun junat joutuvat paikka paikoin kulkemaan hitaasti juurikin rataverkon huonon kunnon vuoksi elikkä tässä on juuri tämmöinen kiireellinen korjattava kohde ja myös pari ohitusraidetta sinne niin sekä lähijunat että kaukojunat pääsevät kulkemaan paljon sutjakkaammin

kuudesosa tästä budjetista on velkaa

on paljon pätkätyöläisiä osa aikatyötä tekeviä ja freelancereita mutta tilanteet muuttuvat nopeasti ja työttömien on voitava keskittyä työnhakuun ilman huolta lapsen hoitojärjestelyistä

myöskään lapsilisää ei pitäisi leikata pois toimeentulotuesta

en kannata hallituksen esitystä ja toivon valiokunnalle käsittelyssä rohkeutta paneutua asiaan kuulla asiantuntijoita ja perua huono esitys

tiedän perheitä jotka ovat lastensa toimeentuloa parantaakseen ilmoittautuneet itse lastensuojelun asiakkaaksi ja kokeneet sen äärimmäisen nöyryyttäväksi

arvoisa puhemies

se jos mikä on mitä suurimmassa määrin ihmisoikeuskysymys

se tarkoittaa sitä että on oltava toimivat välityömarkkinat niille joille nykymaailma on liian monimutkainen ja haastava

esimerkiksi sosiaalisia yrityksiä koskeva lainsäädäntö olisi uudistettava sellaiseksi että sosiaalinen työllistäminen olisi helpompi ja houkuttelevampi vaihtoehto

arvoisa puhemies

tulevaisuusselonteko on tärkeä asiakirja tiekartta tulevaisuuteen matkalla kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa ja tulevaisuusvaliokunta on tehnyt tässä mittavan työn

seuraavalla hallituskaudella tarvitaan yhä enemmän konkretiaa tarvitaan ilmastolaki jossa linjataan vuosittaiset päästövähennykset säädetään hiilibudjetoinnista jonka avulla päästään tavoitteisiin

tämä on vihreällekin ryhmälle erittäin tärkeä tavoite että turvataan uhanalaisten vaelluskalojen elinkiertoa ja elinvoimaisuutta

viime päivinä on joidenkin puolueiden osalta epäilty ilmastonmuutoksen torjunnan mielekkyyttä

hallitus monilla toimilla murentaa lasten hyvinvointia

mutta lakiinhan on jäänyt hyvin paljon asetuksella säädettäviksi asioita kuten kalastuksen rajoitukset ja pyydysten rakenteen ja niiden käyttötavan rajoitukset

ryhmäkokoja kasvatetaan mikä heikentää päivähoidon laatua lapsilisiä korotetaan työttömien perheiden lasten oikeus kokopäivähoitoon on poistettu

on jopa esitetty että suomi jäisi pois kansainvälisistä sitoumuksista

hallituksen rakennepaketti on askel oikealle tielle

onko ministeri teillä jo pohdinnassa minkä tyyppiset asetukset ovat ensisijaisesti tulossa ja kriittisimpiä

moni uudistus on kuitenkin vielä valmisteilla ja siksi pääministerin ehdotus siitä että myös opposition ehdotukset huomioidaan on hyvin rakentava

tässä keskustelussa on noussut hyvin esille se että nämä korotukset ovat kohtuuttomia nippa nappa keskituloiselle perheelle ja monella suulla on toivottu sitä että näiden kannustinloukkujen purkamiseen kiinnitetään huomiota valiokuntatyöskentelyssä jotta esitys ei heikennä naisten työllisyyttä

aurinko tuuli sade ei niitä voi käskeä

toivoisin myös tarkennusta siihen tuoko laki parannusta kalaväylien rakentamiseen ja määritykseen vahvistuuko ely keskusten toimivalta tässä

olemme kaikki samassa veneessä saman sään armoilla

esimerkiksi keskustapuolueen ehdottama ikääntyneiden työmarkkina aseman parantamiseksi tehdään ohjelma on hyvin tarpeellinen ehdotus

ja ehkä vielä kolmanneksi kysyisin

on hyvä että tulee alueelliset hoitosuunnitelmat jotka parantavat kalojen suojelua eri vesialueilla nythän on ongelmana ollut juuri tämä vesialueiden pirstaleisuus

monet asiantuntijat ovat sitä mieltä että eläkeuudistus on keskeinen asia kestävyysvajeen korjaamiseksi ja pääministeri kertoikin että työmarkkinajärjestöt valmistelevat asiaa ja että ensi syksynä olisi odotettavissa tuloksia

siihen on tässä salissa lukuisissa yhteyksissä viitattukin kuten ed

tässä varmasti on vaihtoehtoja ja ratkaisuja tarkastella esimerkiksi kaikkein rikkaimpien ja varakkaimpien päivähoitomaksuja jotka ovat nyt samat kuin niillä perheillä jotka ovat juuri ja juuri keskituloisia

nostan tässä puheenvuorossa esiin uudenmaan kannalta tärkeitä asioita joihin tarvitaan lisärahoitusta

salo kertoi että rikollisuus kasvoi alkoholihaitat kasvoivat alkoholismi itsessään yleistyi ja alkoholihaitat vakavoituivat erikoissairaanhoidon kustannukset lisääntyivät

entä kuivuus ja tukahduttava helle

kun ely keskuksen antamat rauhoitukset eivät ole olleet voimassa esimerkiksi kuntien vesialueilla niin onko nyt jatkossa niin että rajoitukset ovat voimassa koko alueella

nämä jos mitkä vaativat kansainvälisiä neuvotteluja

emme voi laistaa omaa velvollisuuttamme ilmastonmuutoksen torjunnassa

entä jos joku laistaa ja perässä laistaa toinen

kysyisin kuitenkin että kun asioita pohditaan jatkosuunnitelmia jo maaliskuun riihessä niin eikö olisi hyvä jos olisi jo joitakin tuloksia tai joitakin ajatuksia siitä minkä suuntaiset uudistukset olisivat kiireellisiä ja tarpeellisia

suomen energiapolitiikan olisi viisainta tukeutua uuden ajan uusiutuvaan energiaan jossa myös pienen mittakaavan hajautetut tuotantoyksiköt ovat mukana

jo muutaman vuoden päästä jokaista auttavaa käsiparia tarvitaan ja ammatti ihmisille on kysyntää

mielikuvamainonnalla luodaan positiivisia mielikuvia sosiaalisesta iloisesta elämästä alkoholin kanssa vaikka pahimmassa tapauksessa alkoholisoituminen syrjäyttää sosiaalisista kontakteista ja työelämästä

tällä hetkellä valtion tuki pääkaupunkiseudun joukkoliikenteelle on riittämätön

kaiken kaikkiaan tässä on käyty erittäin hyvää keskustelua ja saatu hyvää evästystä alkoholipolitiikan kokonaistarkastelulle

seudun asukkaita ja elinkeinoelämää hyödyttävät ratahankkeet on saatava vauhtiin

kuntalain uudistus on varsin onnistunut kokonaisuus

tällaisia ovat kaupunkiradan jatkaminen leppävaarasta espoon keskukseen kaupunkiradan jatkaminen keravalta riihimäelle hankohyvinkää radan sähköistys ja espoovihtilohja radan eli elsa radan suunnittelun käynnistäminen

arvoisa puhemies

kuntalaisten osallistumis ja vaikuttamismahdollisuudet paranevat

kannatan aloitetta tasa arvoisesta avioliittolaista

muutos onkin tehtävä sähkömarkkinalakiin ja käytännössä asian voi toteuttaa helposti kahteen suuntaan pyörivillä sähkömittareilla kuten ruotsissa tehdään

olen tavannut useita vammaisten omaisia vammaisia ja vammaisjärjestöjä ja kuullut niitä tarinoita kuinka vammaisten palveluiden puolesta on saatu tehdä lujasti töitä ja on pitänyt vaatia oikeuksiaan

yksi keskeisimmistä on se että ykn vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen ratifiointi tehdään mahdollisimman nopeasti sen edellyttämien säädösmuutosten valmistelu ja voimaan saattaminen viedään eteenpäin

hyöty ulottuu myös työllisyyteen

arvoisa puhemies

maailmassa on myös kaltoin kohdeltuja lapsia ja jos kaksi järkevää aikuista haluaa huolehtia lapsesta ja tarjota hänelle rakastavan kodin niin miksi laki ei sitä voisi sallia

koko itämeren valuma alueella on kyettävä tekemään vaikuttavia itämeren tilaa kohentavia täsmätoimenpiteitä